kuntauudistus sisältää kuntarakenteiden valtionosuusjärjestelmän kuntalain sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen rahoituksen sekä kuntien tehtävien uudistukset

kunnilla ei ole siten mahdollisuutta muodostaa käsitystä millainen selvityskriteerien nojalla perustettava uusi kunta olisi

lakiesitys ei myöskään sisällä asianmukaisia arvioita kuntarakenneuudistuksen vaikutuksista eli siitä mitä uudistus merkitsee muun muassa kuntien taloudelle lähipalvelujen saatavuudelle lähidemokratialle kunnalliselle itsehallinnolle ja kunnalliselle eläkejärjestelmälle

hallituksella olisi halutessaan aikaa teettää etukäteisarviointitutkimuksia sekä hyödyntää kuntauudistuksista jo tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia

kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet sosiaali ja terveydenhuollon palvelut on alistettu hallituksen ideologisen keskittämispolitiikan välineeksi

tässä todetaan että suomen puolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin sekä vahvaan maanpuolustustahtoon

arvoisa puhemies

vastuukuntamallin perustuslainmukaisuuden arvio voidaan tehdä vasta ensi vuonna eli silloin kun sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta on annettu eduskunnalle oma lakiesityksensä

alueellinen puolustusperiaate ja koko maan puolustaminen ei ole mahdollista ilman yleisen asevelvollisuuden tuottamaa riittävän suurta ja osaavaa reserviä

ei ole olemassa niin isoa rahapottia jolla pystytään tulevaisuudessa takaamaan että kuntatalous pysyy kunnossa ellemme pysty leikkaamaan menokasvua ja siihen tarvitaan yhteisiä toimenpiteitä

arvoisa puhemies

kuntien henkilöstön asema on epäselvä

mielestäni tämä on meidän puolustusratkaisumme yksi peruspilari ja sitä pilaria on syytä vahvistaa

hallitus ei ole linjannut sitä koskeeko työsuhdeturva myös kuntayhtymissä kuntien liikelaitoksissa kunnallisissa osakeyhtiöissä työskenteleviä työntekijöitä

en oikein ymmärrä niitä näkemyksiä jotka uskovat että suomen puolustusratkaisu voisi näiltä osin perustua edes osittain palkka armeijaan

uudistuksien lähtökohtana tulee olla ihmisten tarvitsemien palvelujen sekä vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen yhdenvertaisesti koko maassa

sitä kautta maanpuolustustahto ei vahvistu riittävästi eikä myöskään sitä kautta niin edullisesti ja toimivasti saada osaavaa väkeä niin laajamittaisesti puolustusvoimien käyttöön kuin reserviläisarmeijan kautta voidaan saada

eli tämä suhde on se ja menokasvun leikkaaminen on yhteinen ponnistus

arvoisa puhemies

vastikään on valmistunut poliisin henkilöstöresurssien pitkän aikavälin selvitys ja suunnitelma

täytyy sanoa että kunnat ovat myöskin hyvin onnistuneet nyt taittamaan tätä ja on annettava kuntapäättäjille tunnustus

silloin on mahdollisuus siitä selviytyä

arvoisa puhemies

hyvä lainvalmistelu ja lakien säätäminen vaatii riittävää tietopohjaa vaihtoehtoisten ratkaisujen punnintaa lakipykälien täsmällistä muotoilua perustelujen asianmukaisuutta ja lakiesityksen vaikutusten arviointia

kysyn ministeriltä näihin resursseihin liittyen

nyt kun tämän vuoden alusta on tullut voimaan tämä hallintouudistuksen ensimmäinen vaihe niin lupapalveluihin liittyen lupapalveluiden toimivuudesta on tullut jonkun verran palautetta

kaikki se millä pystymme vahvistamaan ihmisten omaa elämänhallintaa ja itseauttamisen kykyä vaikuttaa myös hyvinvointiyhteiskuntaan

tämä palvelurakenneuudistus on käynnistynyt monista pienistä kunnista mutta nyt on suurten kuntienkin tartuttava määrätietoisesti tuottavuuteen ja tästä on kysymys

onko siihen tällä hetkellä osoitettavissa riittävästi resursseja ja riittävästi osaavaa henkilökuntaa sillä tavalla että se ei ole pois varsinaisesta poliisin toiminnasta

erityisen tärkeää se on nyt käynnissä olevassa uudistuksessa joka koskee kaikkia kuntia ja jossa ainoa uudistamistapa näyttävät olevan suurkuntaliitokset ja jossa kuntien oma harkintavalta muun muassa päättää kuntaliitoskumppaneista ja aikataulusta on tiukasti rajoitettu

millä toimenpiteillä me pystymme budjettitaloudessa sarakkeesta summia poistamalla säästämään yhtä paljon

mutta kun tarkoitin suuria kuntia ei ole mitään syytä syyllistää vaan rohkaista että näihin asioihin on syytä tarttua

tässä uudistuksessa tässä hankkeessa reformissa uudistuksen ja kuntaliitoksen välille on vedetty yhtäläisyysmerkit

valitettavasti hallituspuolueiden edustajista muodostuvan hallintovaliokunnan enemmistön päätöksellä asianomaisessa valiokunnassa ei ole ollut mahdollista käsitellä lakiesitystä sekä siihen kytkettyjä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta annettuja linjauksia sillä huolellisuudella ja vakavuudella jota kaikkiin kansalaisiin vaikuttava kuntauudistus olisi vaatinut

on yksinkertaistettava näitä kertoimia ja saatava siihen kannustavuutta mutta olosuhde ja palvelutarvetekijät on saatava näissä kertoimissa sellaisiksi että ne ovat mahdollisimman kuvaavat

valpas kysyi harkinnanvaraisista avustuksista

tämän budjetin lähetekeskustelun aikana on puhuttu leikkauksista säästöistä investoinneista ja velasta

valiokunnassa kuultujen maan johtavien kunnallishallinnon asiantuntijoiden oikeusoppineiden ja kuntien antamille lausunnoille ei valiokunnan enemmistö antanut käytännössä juuri mitään arvoa

siihen tilanteeseen on tullut parannusta

tämän vuoden osalta pystytään kyllä tämä kohtuullisesti hoitamaan

mietinnössä ilmaistut valiokunnan kannanotot ovat leikekirjanomaisia kokoelmia hallitusohjelman kirjauksista lakiesityksen yleisperusteluista sekä hallituspuolueita edustavien ministereiden eduskuntapuheista vailla analyyttistä pohdintaa ja arviointia

mutta kun puhumme investoinneista niin joskus ja erityisesti tällaisessa taloudellisessa tilanteessa kuin olemme on investointeja jotka on toteutettava

tietojärjestelmähankekokonaisuudessa on hyvin tärkeää että yksittäisissä kunnissa ei lähdetä yksinään nyt liikkeelle vaan tämän syksyn aikana tulee tähän liittyvää lainsäädäntöä

mietintö on kokonaisuudessaan poliittinen julistus joka kuvaa yleisemminkin valiokunnan enemmistön asennetta käsitellä hallituksen kuntauudistukseen ja kuntapolitiikkaan liittyviä vaikeita kysymyksiä

emme voi sanoa pelkästään niin että nyt ei ole varaa investoida vaan joudumme sanomaan että ei ole varaa olla investoimatta koska on asioita jotka ovat taloudellisen kasvun esteenä

keskustan vastalauseessa pyritään tuomaan julki valiokunnan kuulemisessa esiin nostettuja ja mietinnössä vaiettuja asiantuntija arvioita jotka olivat hyvin yhdensuuntaisia

mielikuva ja todellisuus

ja kun tällaisessa tilanteessa tehdään talousarviota on se vaara ja se vaara on tällä hetkellä todellinen että säästetään kustannusvaikutuksista piittaamatta

jos on lisäys se on lisäys tämän vuoden talousarvioon tai yhteenlaskettuna lisätalousarvioihin mutta se muutos mikä tehdään verrattuna kehyspäätökseen tai valtiovarainministeriön budjettiesitykseen eli jos on suunniteltu suurta leikkausta ja sitten leikataan vähemmän ei se ole lisäys

jätevero on ihan hyvä ajatus ja ne jotka maksavat pääomaveroa pelkästään eivät suoraan ja välittömästi rahoita kuntapalveluja samalla tavalla kuin ne jotka maksavat kunnallisveroa

valtion budjettitalouden ja budjetin tekemisen yksi ongelma ja vaikea ongelma on toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin puutteellisuus

tämmöinen perusasetelma rahoitusperiaate ei toimi

on erikoista se kun puhutaan nyt tehtävien karsimisesta että kunnille sälytetään en si vuodeksi merkittävästi kustannusvaikutuksiltaan isoja tehtäviä

silloin jos tehdään leikkauksia joiden kohdentumista laajasti ei ole arvioitu säästäminen voi tulla huomattavasti kalliimmaksi kuin sarakkeessa saatu säästö näyttää olevan

perusasia on se että meidän tulee toimia niin että kunnat suoriutuvat tehtävistään ja kun valtio asettaa tehtäviä niin pitää huolehtia että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet suoriutua tehtävistä

kyllä pitää olla selkeät käsitteet että lisäys on edellisen vuoden budjetti eli kaikki kuluvan vuoden budjettiin ja sitten jos se on vähennystä niin se on vähennystä

arvoisa puhemies

kun hyvinvointiyhteiskunnan yksi keskeinen tekijä on toimiva oikeuslaitos miten arvioitte pystytäänkö näillä resursseilla turvaamaan tämän oikeuslaitoksen riittävän hyvä toiminta

erityisesti on kiinnitettävä huomiota niihin hankkeisiin jotka synnyttävät taloudellista kasvua

sitten on tämä tehtävien karsiminen

mainitsin jo alkuviikosta siitä että esimerkiksi pohjois suomessa on asioita jotka vauhdittuvat jos infrainvestoinnit saadaan kohtuullisesti hoidettua

valtion budjetin yksi ongelma on se että toimintamenoja ei eroteta investointimenoista

valtionosuuksiin kohdistuvat leikkaukset kohtelevat juuri niitä kuntia pahiten jotka ovat valtionosuusriippuvaisia

sinänsä on tärkeä että kunnat saavat riittävät verotulot mutta jos leikataan suhteessa enemmän valtionosuuksista niin silloin jää vähemmälle huomiolle se mikä on valtionosuusjärjestelmän yksi ydinasia

valtionosuusjärjestelmä ei perimmältään eikä perusolemukseltaan ole mikään valtion apu kunnille vaan se on palveluiden rahoitusjärjestelmä

se on ihmisten tarvitsemien palveluiden rahoitusjärjestelmä jolla turvataan se että kaikilla olisi lähtökohtaisesti yhdenvertaiset palvelut saatavilla

siksi on valtionosuusjärjestelmä

koskaan emme saa kuntarakennetta sellaiseksi että tulot jakautuisivat tasaisesti tarpeen ja olosuhteiden mukaan

kuntien pitää olla palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa mahdollisimman optimikokoisia mutta ei tämä ole pelkkää mekaniikkaa

ilmeisesti tässä on tarkoituskin saada kuntien välille eroja ja käyttää välineenä kuntaliitoksiin kuntien rahoitusjärjestelmää

kannattaisi perehtyä esimerkiksi tanskassa tehtyyn suureen kuntareformiin jolle sinänsä oli merkittävät perusteet

kuitenkaan nyt kun tarkastellaan tilannetta muutama vuosi toteuttamisen jälkeen ei saatukaan toiminnallisia säästöjä eikä saatu hallinnostakaan säästöä

ja kun esimerkiksi pääministeri katainen totesi tiistaina miten valtavat säästöt saataisiin tästä kun muodostetaan nämä suurkunnat miten valtavat säästöt saataisiin hallinnosta

säästöt tulevat siitä että palvelut ovat tehokkaasti järjestetyt ja tuotetut

määrärahoihin esitetyt leikkaukset ovat johtaneet erityiseen säästöohjelmaan ja monien tarpeellisten toimenpiteiden osalta joudutaan turvautumaan niin sanottuun siirtyvään erään edellisiltä vuosilta

tämä havainnollistakoon sitä mistä on kysymys

ja aina annetaan se kuva niin kuin tämä kuntien väkivaltainen liittäminen olisi ratkaisu

me tarvitsemme kuntaliitoksia mutta pakolla painostamalla ei tule hyvää tulosta

nyt on mielenkiintoista se miten uskotaan tähän rakennemuutokseen tässä mielessä

arvoisa puhemies

haluan kiittää hallitusta ja ministeriä siitä mikäli oikein ymmärsin että olette tänään päättäneet tässä puolivälin tarkasteluriihessä että jo tämän kevään aikana tehdään selvitys turvapaikkapolitiikasta ja tästä tilanteesta

mielenkiintoista oli se mitä kokoomus sanoi lausunnossaan keväällä tästä niin sanotusta karttaharjoituksesta ja siihen viitaten siitä selvityksestä joka nyt kunnille velvoitetaan kuntarakennelain mukaan

se on erittäin ripeää toimintaa

ymmärsin myös että tavoitteena on se että mahdollisimman yhtenäinen turvapaikkapolitiikka pohjoismaiden välillä saadaan aikaan jolloinka myös perusteettomasti turvapaikkaa hakeneiden määrä tulee vähentymään

selvitys on tehtävä niin että kuntalaiset jo varhaisessa vaiheessa ymmärtävät vahvan peruskunnan edut

ei lähdetä selvittämään vaihtoehtoja ja tilannetta vaan selvitysmiehen olisi vietävä viisaus sinne kuntiin näkemys siitä että on vain yksi vaihtoehto

edustustojen sulkemisia valiokunta pitää merkittävinä poliittisina päätöksinä jotka voivat aiheuttaa korvaamattomia vahinkoja suomen ulkosuhteiden hoidolle ja suomen talouden kasvuedellytysten edistämiselle

tämähän tarkoittaa sitä että tilanne oleellisesti paranee ja tämä täytyy todeta selkeästi niin myöskin turha

valiokunta toteaa että sulkemispäätökset tulisi tehdä hyvin harkiten niin että suomen talous ja ulko ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet tulevat hoidettua ja saavutettavia säästöjä on tarkasteltava suomen kokonaisedun ja toisaalta niistä aiheutuvien peruuttamattomien taloudellisten ja poliittisten vaikutusten valossa

ei tällä tavalla toteutettuna tästä kuntauudistuksesta tule mikään muu kuin katastrofi

arvoisa puhemies

kaksi kysymystä

viime vuonna hyväksyttiin tietohallintolaki se antoi paljon valtuuksia hoitaa asiaa eteenpäin

kun edustustoverkkoa arvioidaan valiokunnan mielestä on syytä katsoa erilaisia yhteistyövaihtoehtoja ja toimintatapojen uusimista

nyt näyttää siltä että tässä mielessä kehitys on ollut pysähdyksissä

en ole kovin paljon tässä keskustelussa kritisoinut perussuomalaisten kannanottoja mutta nyt kun kuuntelin tätä keskustelua ja perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoroa ja kannanottoja minulle on jäänyt totaalisen epäselväksi mikä on perussuomalaisten kuntalinja

mitä valtiovarainministeriössä tämän asian suhteen on tehty

toinen kysymys

tämän suurkuntahankkeen myötä voi sanoa että kunnissa kehitystyö on hyytynyt suorastaan pysähtynyt

maailmantalouden kehitys ja painopistealueiden muuttuminen edellyttävät valtiolta entistä tehokkaampia otteita yritysten tukemiseksi näiden viennissä ja kansainvälistymisessä

se vähän näyttää riippuvan puhujasta